ärade talman arvoisa puhemies

nyt laadittu selonteko jatkaa monin osin näiden linjausten keskeisiä tavoitteita mutta kansainväliset ja yhteiskuntapoliittiset muutokset toimintaympäristössä ovat tuoneet esiin myös tarvetta uusiin linjauksiin ja uusiin painotuksiin

valmistelussa kuultiin erittäin laajasti taiteen ja kulttuurin kentän asiantuntijoita osallistuttiin aktiivisesti aiheeseen liittyviin tapahtumiin ja keskusteluihin osallistettiin keskustelijoita yhteisöllisessä mediassa tällä selonteolla oli myöskin oma facebook sivustonsa ja tutustuttiin myöskin ruotsin selonteon tid för kultur valmisteluun

tässä omassa valmistelutyössämme yhdisteltiin tulevaisuudentutkimuksen eri menetelmiä panostaen laaja alaiseen vuorovaikutukseen taiteen ja kulttuurin asiantuntijoiden toimijoiden ja myöskin totta kai kulttuurin käyttäjien kanssa

selontekoehdotuksessa esitetyistä ja varsinaisessa selonteossa esitettävistä keskeisistä eri hallinnonaloille ulottuvista toimenpiteistä on tämän jälkeen vielä neuvoteltu erikseen kaikkien ministeriöiden sekä myöskin valtioneuvoston kanslian kanssa

arvoisa puhemies

puhemies